lapsiasiavaltuutettu on lausunut että nämä heikennykset vievät tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan ja rikkovat juuri säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita

lastensuojelujärjestöt toteavat aika yksiselitteisesti omissa lausunnoissaan että esitys eriarvoistaa lapsia ja leimaa heikommassa asemassa olevia perheitä

suomen psykologiliitto varoittaa vakavasti siitä että hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistamat säästöt tullaan maksamaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina

nämä ovat aika vakavia varoituksia ja minä todella toivoisin että nämä otettaisiin tosissaan varsinkin kun vielä viime viikolla kuntaliitto totesi että nämä perusteltuina esitetyt taloudelliset säästöt eivät vastaa kuntien todellisuutta ja nämä säästöt eivät tule tällä lakiesityksellä toteutumaan

tästä tullaankin oikeastaan siihen johtopäätökseen että hallituksen esitys on ideologinen ja tätä oikeastaan tukee aika hyvin myös se salikeskustelu mitä aikaisemmin käytiin

kuitenkin pienet ryhmäkoot ja lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ovat olleet suomalaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta

me tiedämme jatkuvasti lisää siitä kuinka iso merkitys hyvällä yhdenvertaisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pienen lapsen elämässä ja siinä miten hän tulee pärjäämään koulussa miten hän tulee pärjäämään loppuelämänsä ajan

helsinki suomen suurimpana varhaiskasvatuksen tarjoajana on jo päättänyt että tämä esitys huonontaa lasten asemaa ja heikentää varhaiskasvatuksen laatua niin paljon että helsinki ei tule panemaan täytäntöön tätä lakia jos tämä tullaan hyväksymään

tämä kuitenkin johtaa siihen että kaikki vastuu oikeastaan tästä päätöksestä siirretään kunnille ja lapsen asemaan ei tule tulevaisuudessa vaikuttamaan enää se pelkästään se mihin perheeseen hän syntyy vaan myös se mihin kuntaan hän syntyy ja tämä ei ole oikein

kun hallitus kirjoitti hallitusohjelmaansa te kirjoititte sinne että suomessa naiset ja miehet ovat tasa arvoisia ja täytyy kyllä sanoa että kun näitä meille jatkuvasti tuotavia esityksiä katsoo niin vaikuttaa siltä että tähän asiaan halutaan nyt muutos

tuntuu vähän uskomattomalta kuunnella kokoomuksen syytöksiä siitä että oppositiosta jotenkin pelotellaan ihmisiä kun te itse tuotte meille toistuvasti päivähoitoa ja lasten asemaa heikentäviä esityksiä kyllä se arvostuksen puute suomen varhaiskasvatuksen ammattilaisia kohtaan löytyy jostain ihan muualta kuin oppositiosta

ja jos tässä tavoitteena ei ole kotiäitiyhteiskunnan vahvistaminen ja naisten työhönpääsyn heikentäminen niin minkä takia näitä tulorajoja ei kunnolla laitettu kuntoon niin että nämä korotukset kohdistuisivat oikeasti hyvätuloisiin ihmisiin eivätkä joka neljänteen perheeseen niin kuin täällä on jo mainittu

nyt kun meillä viimein on mahdollisuus auttaa naisia ja lapsia sipilän hallitus pamauttaa oven heidän nenänsä edestä kiinni

arvoisa puhemies

on ihan selvää että tämän esityksen todellinen tavoite on lopettaa sotaa ja vainoa paenneiden ihmisten oikeus omaan perheeseen koska näin suurta heikennystä sotaa paenneiden perheitten oikeuksiin ei esitetty edes perussuomalaisten maahanmuuttokriittisessä nuivassa manifestissa

tämä esitys ajaa epätoivoiset äidit lapsineen rikollisjärjestöjen ja salakuljettajien armoille koska jokainen isä tietää että tekisi ihan mitä tahansa saadakseen perheen luokseen ja jokainen äiti ymmärtää ettei tässä maailmassa ole sellaista rahasummaa jota ei olisi valmis maksamaan siitä että saisi oman lapsensa jälleen syliin

ja jokainen ihminen ymmärtää sen että vanhemman vieminen lapselta on julminta mitä ihminen voi lapselle tehdä ja sitä tämä esitys on

arvoisa puhemies

hallituksen edustajat ovat puhuneet täällä paljon tässä käsittelyssä ja aikaisemmin lapsen edusta jonka perusteella sitten näistä tulorajoista voitaisiin poiketa

todellisuus kuitenkin on että jos todella välitettäisiin lapsen edusta jokaisella lapsella olisi aina lähtökohtainen oikeus vanhempiinsa

sen sijaan nyt vaaditaan yksin sotaa paenneelta lapselta monen tuhannen euron kuukausituloja jotta hänellä olisi oikeus molempiin vanhempiinsa ja sisaruksiinsa

ja jos kyse olisi vain vetovoimatekijästä joka tämän perusteeksi annetaan ei tätä esitystä missään nimessä ulotettaisi jo niihin ihmisiin jotka täällä elävät ja jotka tänne ovat rakentaneet kotinsa

niitä ei pidä tehdä

hallituksella on ihan täysin tiedossa se ettei esitykseen sisältyvä kolmen kuukauden aikaraja ole mahdollinen syyrialaisille ja irakilaisille perheille koska niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu niin kansanedustajien kuin lukemattomien asiantuntijoitten suulla jonot suurlähetystöön ovat jo tätä aikarajaa pitempiä

silti sitä aikarajaa ei pidennetty ja todellinen syy siihen on se että näillä leireillä ja konfliktin keskellä eläville naisille ja lapsille ei edes haluta antaa mahdollisuutta päästä turvaan

kun kyselytunnilla kysyin sisäministeri orpolta tästä maahanmuuttoviraston valmistelemasta perheenyhdistämisen sähköisestä palvelusta joka auttaisi juuri niitä pienten lasten kanssa liikkuvia naisia jotka nyt eivät pääse suurlähetystöön tätä hakemusta jättämään niin mitään vastausta ei tullut siihen minkä takia tätä palvelua ei ole otettu käyttöön

maahanmuuttovirasto on kuitenkin itse sanonut että tämä palvelu on täysin valmis se on teknisesti käyttöön otettavissa mutta syyt siihen että se ei ole näitten perheitten näitten naisten näitten lasten apuna ovat poliittiset poliittiset keskellä historiallista humanitääristä kriisiä

humaani hallitus esittäisi meille täällä perheenyhdistämisen helpottamista toisi meille keinoja joilla yhä useampi yksin sotaa paennut lapsi saisi äidin ja isän luokseen

arvoisa puhemies

joka ikinen kansanedustaja päättää nyt itse jokainen on vastuussa omasta äänestämisestään koska tässä punnitaan nyt moraalin ja ihmisoikeuksien rajat

hallituksen kansanedustajiin vetoavat nyt kaikki ihmisoikeusjärjestöt unicefista amnestyyn lastensuojelun keskusliitosta punaiseen ristiin suomen mielenterveysseurasta kirkon ulkomaanapuun pelastakaa lapsista ykn pakolaisjärjestöön

hallituksen kansanedustajiin vetoavat kaikki tämän maan uskontokunnat evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispasta juutalaisten seurakuntien johtoon ortodoksikirkon arkkipiispasta islam seurakunnan johtoon ja katolisen kirkon piispaan

mutta jos edes mikään näistä ei saa hallituksen kansanedustajia heräämään ja näkemään tämän esityksen julmuutta niin tässä maassa eletään aidosti todella synkkiä aikoja

olkaa inhimillisiä olkaa historian oikealla puolella älkää rikkoko perheitä äänestäkää tämän esityksen hylkäämisen puolesta

tilustiä räsänen joona

arvoisa rouva puhemies

naisten kohduilla politikointi on kautta historian ollut aika monien poliitikkojen suosikkiteema

aihe on semmoinen että tästä on aika helppo puhua silloin jos et ole ikinä itse ollut siinä tilanteessa missä nämä naiset ovat jotka joutuvat tämän päätöksen tekemään silloin kun ei ikinä itse joudu käymään läpi sitä häpeää sitä pelkoa jota nämä naiset joutuvat käymään läpi

mehän emme luota pelkästään naisen omaan arvostelukykyyn me emme luota siihen niin että kun nainen sanoo että tarvitsee tämän abortin niin hän sen saa

täällä on niin paljon vedottu nyt euhun tässä teemassa ja keskustelussa että varmaan tämän jälkeen me sitten näemme että nämä samat ihmiset jotka koko ajan vetoavat euhun tulevat esittämään sitten suomen aborttilainsäädäntöön samantyyppisiä linjauksia ja helpotuksia joita muista eu maista löytyy

mutta ehkä me kaikki nyt myös tiedämme että näin ei tule käymään ja just sen takia tässä salissa tätä aloitetta puolustavat kaikista intohimoisimmin just ne ihmiset jotka aborttia tosiasiassa vastustavat ja haluavat vaikeuttaa sen saamista

mutta kun minä aikaisemmin puhuin siitä miltä näistä naisista tuntuu niin minä todella toivon että kun täällä puhutaan tappamisesta lapsen elämän päättämisestä niin siinä vaiheessa mietittäisiin miltä se tuntuu näistä naisista miltä se tuntuu niistä naisista joista te nyt puhutte

samalla kun tässä salissa on myös aika paljon kuunneltu kätilöitä täällä mielellään puhutaan kätilöistä niin ehkä tässä vaiheessa sitten nimenomaan kannattaa kuunnella kätilöliittoa joka tätä aloitetta vastustaa

te haluatte vaikeuttaa abortin saantia

laittomat abortit ovat yksi suurimpia äitikuolleisuuden syitä

paras tapa vähentää abortteja on seksuaalivalistuksen lisääminen se on ehkäisyvälineiden saatavuuden helpottaminen ja köyhyyden vähentäminen

kiitos

arvoisa puhemies

läpi viime vuoden suomessa puhuttiin siitä että miksi nyt autetaan vain miehiä miksi ei auteta naisia miksi ei auteta lapsia

isät veljet ja pojat ovat lähteneet vaaralliselle pakomatkalle ensin koska heillä on parhaat mahdollisuudet selvitä siitä hengissä

naiset ja lapset tulivat perässä he tulivat vasta siinä vaiheessa kun mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut ja he tarvitsevat suojaa nyt

arvoisa puhemies

me kaikki tiedämme tässä salissa sen että paras tapa vähentää ihmisten salakuljetusta on vähentää epätoivoa ja luoda turvallisia reittejä pois sodan jaloista

tämän reitin sulkeminen lisää epätoivoa se lisää turvattomuutta se jättää perheet rikollisten armoille

jokainen isä tietää että tekisi mitä tahansa saadakseen perheen luokseen jokainen äiti ymmärtää että tästä maailmasta ei löydy sellaista rahasummaa jota ei olisi valmis maksamaan siitä että saa oman lapsen taas syliin ja jokainen ihminen tajuaa että vanhemman riistäminen lapselta on julminta mitä ihminen voi tehdä ja sitä tämä esitys on

arvoisa puhemies

hallitus rakentaa tällä esityksellä kovaa maailmaa maailmaa jossa oikeus omaan lapseen on kiinni lompakon paksuudesta

hallituksen maailmassa lähihoitajan lastentarhanopettajan tai bussinkuljettajan työtä tekevällä ihmisellä ei ole oikeutta saada omaa puolisoaan ja omia lapsiaan tähän maahan turvaan

kun samaa tulorajaa esitettiin suomalaisille kaikki tässä salissa olivat raivoissaan koska jokainen ymmärtää ettei tässä maassa oikeus perheeseen kuulu vain rikkaille

käytännössä pakolaisten perheenyhdistäminen on tehty jo täysin mahdottomaksi mutta erityisen hirveä tämä tilanne on yksinäisten lasten kohdalla joita ministeri aikaisemmin kutsui ankkurilapsiksi

kun me elämme keskellä historiallista humanitääristä kriisiä niin humaani hallitus esittelisi meille tällä hetkellä esitystä siitä miten perheenyhdistämistä voitaisiin helpottaa eikä sulkisi sitä viimeistäkin ikkunaa joka enää on raollaan

teihin vetoavat nyt kaikki tämän maan uskontokunnat evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispasta juutalaisten seurakuntien johtoon ortodoksikirkon arkkipiispasta islam seurakunnan johtoon ja katolisen kirkon piispaan

mutta jos edes tämä ei saa hallitusta heräämään ja näkemään tämän esityksen julmuutta niin tässä maassa eletään aidosti aika synkkiä aikoja

kun tässä aikaisemmin edustaja totesi että eivät täällä perussuomalaiset näistä esityksistä ilakoi niin täytyy kyllä sanoa että kun näitä välihuutoja tässä on kuunnellut niin tunnelma on kyllä aika lailla toisenlainen

kiinnostavaa on se että minkä takia kokoomuslainen sisäministeri on se joka ajaa tätä täysin kylmää epäinhimillistä politiikkaa eteenpäin ja koko tämän monituntisen keskustelun aikana yksikään kokoomuslainen ei ole ollut näihin kysymyksiin täällä vastaamassa

ei kyse ole siitä mikä meidän kokemuksemme tästä asiasta on vaan meillä on ihan selkeätä tutkimustietoa siitä että perheen saaminen mukaan on se mikä kaikista parhaiten auttaa näitten ihmisten kotoutumista ja se on myös se keino jolla me ehkäisemme näitten perheitten näitten naisten näitten lasten joutumista salakuljettajien ja rikollisten kouriin

meillä on nyt käsittelyssä esitys joka on osa sitä politiikkaa jossa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia heikennetään

alun perin hallitus esitti oikeusavun rajaamista jopa yksin sotaa paenneilta lapsilta

lasten erityisen haavoittuvaa asemaa ei alun perin huomioitu esityksessä mitenkään

kun lasten aseman heikentyminen todettiin täysin perustuslain ja lasten oikeuksien vastaiseksi hallituspuolueet joutuivat onneksi siinä asiassa perääntymään

arvoisa puhemies

hallitus väittää että tämän esityksen tavoitteena on nopeuttaa valitusten käsittelyä

kuten ulkoministeri aikaisemmin vastauspuheenvuorossaan sanoi arktinen yhteistyö on toistaiseksi tähän mennessä säilynyt kansainvälisen politiikan viimeaikaisten jännitteiden ulkopuolella

kuitenkin asiantuntijakuulemisissa meille kävi hyvin selväksi että näin ei tule käymään

erityisesti suomelle pienenä maana tämän hyvän yhteistyön jatkuminen on äärimmäisen tärkeätä ja tämän yhteistyön jatkaminen nimenomaan niin että jatkossa keskitytään entistä enemmän arktisten alueitten ympäristönsuojeluun

helsingin hallinto oikeus joka on varmasti tämän asian paras asiantuntija totesi että tämä esitys päinvastoin tulee todennäköisesti pidentämään näitä prosesseja

kun turvapaikanhakijalla ei ole ratkaisevassa vaiheessa oikeutta oikeusapuun hallinto oikeus joutuu yhä useammin kumoamaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä ja palauttamaan niitä uudelleen käsittelyyn

ja myös se että valitusaikaa tässä kohtaa lyhennetään johti helsingin hallinto oikeuden mukaan hätäisesti valmisteltuihin valituksiin mikä ei nopeuta käsittelyitä vaan se hidastaa niitä

siksi minä olin äärimmäisen iloinen siitä että ulkoministeri täällä aikaisemmassa vastauspuheenvuorossaan otti esille myös ilmastonmuutoksen koska tässä selonteossa tästä asiasta puhutaan äärimmäisen vähän aivan liian vähän

arvoisa puhemies

se on jo ilman teollista toimintaakin valtavan paineen alla ilmaston ja meriveden lämpenemisen jään katoamisen ja etelästä tulevien uusien lajien vuoksi

alueella tarvitaan kiireesti suojelualueiden verkostoa

hallitus ei kuitenkaan tässä esityksessä missään vaiheessa kerro miten tai missä vaiheessa tämä syy selvitetään koska todellisuudessa se jää oikeastaan aika usein selvittämättä

pohjoisnapaa ympäröivä kansainvälinen merialue on suojeltava osana tätä verkostoa

tätä esitystä on kritisoinut korkein hallinto oikeus sitä on kritisoinut oikeuskansleri sitä on kritisoinut asianajajaliitto helsingin hallinto oikeus ykn pakolaisjärjestö sitä on kritisoinut yhdenvertaisuusvaltuutettu sitä on kritisoinut amnesty pakolaisneuvonta ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen

suomi on tähän mennessä ollut arktisissa merten suojeluasioissa todella aktiivinen ja se on jotain semmoista mistä meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä

asiantuntijakuulemiset olivat aika lailla jäätävää kuultavaa

sen takia täytyy kyllä sanoa että silmään pisti se että tämän selonteon asettamat rajat arktisen hyödyntämiselle ovat olemassa olevia linjauksia huomattavasti väljemmät

tämä esitys heikentää kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja vaarantaa oikeuden toteutumisen

arvoisa puhemies

ja keskellä historiallista humanitääristä kriisiä jossa yhä useampi ihminen on vaarassa pakenevien ihmisten oikeusturvaa heikennetään

se mitä tapahtuu arktisella alueella vaikuttaa meihin kaikkiin täällä

se vaikuttaa koko maailmaan

ja kun tämä esitys yhdistetään vielä siihen että sotaa ja vainoa pakenevilta ihmisiltä viedään hallituksen toimesta oikeus perheeseen ja humanitäärinen suojelu lakkautettiin on meillä koossa kyllä aika häpeällinen paketti jossa lyödään niitä ihmisiä jotka ovat kaikista heikoimmilla

meillä täällä suomessa pohjoisena valtiona on arktiksesta erityinen vastuu

pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii yksiselitteisesti sitä että arktiset fossiilivarannot jätetään maahan kaikki

jos näin ei tapahdu niin siinä vaiheessa ilmastonmuutos kiihtyy entisestäänkin ja tämä itsessään vie pohjan taloudelliselta hyvinvoinnilta ja tekee meidän tulevista turvallisuusuhista entistäkin arvaamattomampia

täällä on puhuttu tänään tosi kauniisti ja hyvin siitä mitä suomalainen ruoantuotanto meille kaikille tarkoittaa ja tuntuu että tämä huoli ihmisten jaksamisesta on aika lailla tässä salissa jaettu

se mikä tässä on tullut monta kertaa esille monissa hyvissä puheenvuoroissa on se että suomalainen ruoantuotanto on täysin riippuvainen siitä hyvästä maineesta joka suomalaisella ruoalla on

ihmiset kantavat suurempaa huolta siitä miten eläimet tiloilla voivat ja ihmiset haluavat parantaa eläinten asemaa

tämä uudistus on kuitenkin herättänyt viime syksyn ja tämän kevään aikana suurta huolta ja on noussut paljon kysymyksiä siitä onko nyt aidosti tavoitteena parantaa eläinten hyvinvointia

me tiedämme että suomalainen eläinsuojelulainsäädäntö on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista eikä meidän lakimme enää vastaa tutkimustietoa siitä mitkä tuotantoeläinten tarpeet ovat

täytyy kyllä sanoa että me olemme eduskunnan eläinsuojeluryhmässä olleet aika pettyneitä siihen ettei ministeri tiilikaisella ole kertaakaan koko kaudella löytynyt edes puolta tuntia aikaa keskustella eduskunnan eläinsuojeluryhmän kanssa eläinsuojelusta tai eläinsuojelulain uudistamisesta

varsinkin kun tämän yhdistää siihen että tähän mennessä ne päätökset joita hallitus on tehnyt eivät lupaa eläimille kauhean hyvää huoli alkaa olla aika suurta

jo alkukaudella kaadettiin se turkisasetus josta aikaisemmin luvattiin eduskunnalle että se tulee parantamaan turkiseläinten oloja niin paljon että turkistarhausta ei tarvitse tässä maassa kieltää

arvoisa puhemies

jotta tämä suomalaisen ruoan hyvä maine säilyy on tuotantoeläinten suojelussa otettava selkeitä askeleita eteenpäin kun tämä uusi laki meille tuodaan

liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä ja turkistarhaus on lakkautettava

meidän on suojeltava eläimiä turhalta kärsimykseltä ja sen takia kivuliaat toimenpiteet jotka ovat eläimille tuskallisia ilman kivunlievitystä on kiellettävä

näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi nupoutus eli sarven alkujen polttaminen vasikoilla tai sitten kastrointi porsailla lampailla ja poroilla

arvoisa puhemies